en ole ihan varma onko tällä myöskään varsinaisesti tämän kestävyysvajeen suhteen siis sen että meillä on jatkossa enemmän huollettavia vähemmän työntekijöitä palvelutarve kasvaa niin paljon merkitystä

tässä on ihan samanlainen ihan samantyyppinen prosessi nyt on hallitusohjelmakirjaus ja sen jälkeen on asetettu työryhmä työryhmä tuo mallin ja sen jälkeen nyt kuntia kuullaan ja sen jälkeen hallitus lähtee viemään tätä eteenpäin

ei tässä käynnistämisessä myöskään tai siinä miten tämä on laitettu liikenteeseen prosessin kannalta ole paras hankkeeseen mitään eroa

itse asiassa myös hallitusohjelmassa todetaan että tarvitaan erilaisia malleja eri alueille erilainen metropolialueelle kuin kaupunkiseudulle ja taas erilainen haja asutusalueelle

mutta se keskeisin ero mikä on tuntuu löytyvän sieltä maakuntamallista ja jos keskusta haluaisi tarttua tähän kädenojennukseen tulla mukaan antaa sen oman osaamisen käyttöön niin ei myöskään pitäisi täysin jääräpäisesti pitää kiinni siitä maakuntamallista jota nyt kovasti täällä on korostettu

mitä tulee tähän esitykseen ja mitä tulee siihen keskusteluun jota tässä salissa on tämän syksyn aikana julkisen talouden tasapainottamisesta käyty niin täällä on kaksi linjaa

martti korhonen mielestäni sanoi aika hyvin täällä että jos haluat viedä jonkun asian läpi niin löydät kyllä perustelut jos et halua löydät kyllä selitykset

kuuntelin näitä puheenvuoroja keskustasta tänään sillä korvalla että niillä samoilla puheenvuoroilla olisi voinut vastustaa esimerkiksi paras hanketta

sitten on toinen linja että rajataan toinen puoli julkisesta sektorista eli kuntatalous pois

jos kuntaliitos tehdään ei se automaattisesti mitään hyötyä tuo mutta jos se tehdään hyvin se voi tuoda myös hyötyä ja samat ongelmat tunnustetaan

nyt kun näemme mihin maailma on menossa näemme että joka tapauksessa synkkiä pilviä kerääntyy talouselämän ylle niin sopii kysyä onko tämä jälkimmäinen vaihtoehto että rajataan kuntatalous kokonaan pois sopeuttamistoimenpiteiden piiristä kestävä

mitä tulee vielä tähän virkamiestyöryhmän raporttiin niin en minäkään ole sen kanssa täysin samaa mieltä mutta kun vastaava ministeri on sanonut että kuntia tullaan kuulemaan ja ne otetaan huomioon niin meilläkin on käynnissä tämä lausunnon valmistelu vantaalla ja uskon että meidän näkemyksiämme jatkotyössä tullaan tässä kuntauudistuksessa kuulemaan

ei ole aivan oikein

te olette palauttamassa tai haluaisitte varjobudjettinne mukaan palauttaa kuntien valtionosuusprosenttiin tehdyn tarkistuksen ja haluatte osan rahoittaa sillä että leikkaatte kuntien veropohjaa erityisesti yhteisöveron osalta

mutta kuntauudistus on tehtävä nyt koska ensi vaalikaudella se on liian myöhäistä tämän väestön ikärakenteen muutoksen näkökulmasta

jos katsotaan mihin paineet tulevat erityisesti mikäli veropohja alkaa rapautua niin nimenomaan useimmiten niihin kuntiin joissa yhteisövero on se kaivattu osuus

sen takia kai edellisellä hallituskaudella kun keskusta oli hallituksessa nostettiin väliaikaisesti yhteisöverojen kuntaosuutta

nyt te olette sen ottamassa pois ovatko ne perusteet poistuneet tai onko taloudessa tapahtunut jotain muuta sopii kysyä ja sopii kysyä onko tässä tapahtunut linjanmuutos

ainoa asia jossa tässä salissa sanelua näen on se jos joku puolue esittäisi lähipalvelulakia jossa määriteltäisiin minkä etäisyyden päässä kunnan jokaisesta asukkaasta palveluiden pitäisi olla

minusta se on ylhäältä sanelua otetaan valta pois kuntien valtuustojen suvereenista oikeudesta päättää oman kunnan palveluverkosta

totean vielä sen mitä tulee siihen miten valtio osallistuu jos tulee uusia velvoitteita niin ensinnäkin totean että niistä mahdollisuuksien mukaan on pidättäydyttävä

sitten vielä mitä tulee tähän kiinteistöveron poistoon tasausjärjestelmästä niin on varmaan niin että jos yksittäinen kunta tekee päätöksen tänä vuonna tai ensi vuonna niin sillä sinällään ei ole välttämättä suurta merkitystä mutta mitä pitemmälle mennään ja mikäli käy niin että esimerkiksi suuret kunnat joutuvat tulevina vuosina kiinteistöveroprosenttia nostamaan niin se voi pitkällä tähtäimellä vaikuttaa siihen

kyllä meillä hallintovaliokunnassa esimerkiksi helsingin kaupungin lausunnossa todettiin että nykyisen tasausjärjestelmän ollessa voimassa ei ole mahdollista lähteä laajamittaisesti nostamaan veroprosenttia

arvoisa puhemies

on hienoa ja reilua että myös opposition vaihtoehto on tuotu tämän salin käsittelyyn

arvoisa puhemies

tähän kreikka asiaan täytyy vielä todeta että niin kuin edustaja tolppanen hyvin tietää hallituksella on nyt uusi tiukentunut linja jossa suomen vastuut on rajattu aikaisemmin tehtyihin päätöksiin

on myöskin hienoa että koko debatin ajan sekä pääministeri että valtiovarainministeri olivat täällä paikalla kertomassa omia näkemyksiään opposition vaihtoehdosta

tässä suhteessa kansalaisia on kuultu ja hyvä niin

kyllä sekin lisäsi kuntien välisiä eroja erityisesti voimalaitoskuntien hyväksi ja aika tavalla vaikka kokonaisuudessaan voimalaitoskuntien osuus tai voimalaitosten kiinteistöverojen osuus sekä kiinteistöverosta että ennen kaikkea koko kuntien verorahoituksesta on pieni

mutta olisin vielä halunnut tarkentaa kun edelleen kritisoitte näitä valmisteveroja ja nyt nimenomaan tätä sokeriveroa

tämän keskustelun pihvi on ehkä se että oppositiopuolueet pääosin tukevat hallituksen budjettilinjaa erityisesti siinä mitä tulee talouspolitiikkaan eli velkaantuminen molemmissa vaihtoehdoissa olisi itse asiassa tismalleen samaa

perussuomalaisten vaaliohjelmassa todetaan että terveelliset elintarvikkeet edullisemmiksi ja epäterveellisille lisää veroa

jonkun verran siellä luvuissa on pientä tarkennusta siltä osin että keskustan laskelmat ruuan arvonlisäveron kevennyksestä ehkä vähän heittävät ja ehkä siellä on vähän yläkanttiin laskettu myös tuo windfall veron tuotto jo ensi vuodelle

siellä on niin paljon toiveita että loiskuu yli vaikka keinot valuvatkin reiistä maahan ja sieltä sen alle

tänä päivänä kiitos finanssikriisin ja edellisen hallituksen talouspolitiikan me olemme vain siinä tilanteessa että ei meillä ole jakaa kaikille toisille enemmän ja toisille vielä enemmän

jos muutoksia tehdään niin on mahdollista että jatkossakin niistä toiset kärsivät enemmän kuin toiset ja näin se vain menee

arvoisa puhemies

täytyy todella sanoa että teillä arvoisa sisäministeri ei ole ollut helpot hommat jos mietitään missä tilanteessa saitte esimerkiksi poliisiasiat käsiinne

sitten kun lähdemme oikeasti kehys kautta tarkastelemalla kestitarkastelemaan valtionvelan tarkastelemaan valtionvelan suhdetta bruttokansantuotteeseen niin nämä ovat vain mittavirheitä

ei tämä niin paljon niistä poikkea

ehkä eniten linjaeroa löytyy perussuomalaisten tasapainotusohjelmassa siinä että perussuomalaiset oikeastaan pääosin tasapainottaisivat keräämällä lisää veroja tavalla tai toisella

ja näin ollen saitte poliisihallituksen tilanteessa jossa vaikka yhtään säästöpäätöstä ei olisi tehty paineet kenttämiesten ja naisten määrän vähentämiseksi olivat valtavat

kun hallituksen budjettiesityksen veronkorotusten ja menoleikkausten suhde on suurin piirtein fifty fifty niin perussuomalaisten vaihtoehto oikeastaan pelkästään perustuu siihen että kerätään lisää veroja jos tätä isoa linjaa katsotaan

sen takia on nyt hyvä että hallitus kehysriihessä tässä budjetissa on tehnyt päätöksiä lisäsatsauksista

voi olla tietysti että se toimii vuoden voi olla että se toimii ehkä kaksi mutta kun me tiedämme että meillä on talkoot edessä niin jos näkymä kehyskaudelle ja pitkälle tähtäimelle on se että me jatkamme nimenomaan veronkorotusten tiellä perussuomalaisten linjalla niin voi olla että siinä jossain vaiheessa tulee semmoinen piste että työllisyys alkaa niin paljon kärsiä että se ei enää tuota

se ei sille suomalaiselle duunarille joka tekee niitä maailman parhaita tuotteita ole hyvä

on ollut ilo huomata että vaalilupauksista tai vaaliohjelmista huolimatta myös keskusta ja perussuomalaiset ovat tulleet kannattamaan perusturvan nostoa erityisesti tietysti tämän työmarkkinatuen ja peruspäivärahan osalta koska todellisuus on se että tämä hallitus parantaa perusturvaa enemmän kuin oppositio vaaleissa vaati

tämä koskee perussuomalaisia mutta erityisesti keskustaa joka nyt sitten tässä asiassa voisi sanoa vähän peesaa hallitusta ja laittaa vähän paremmaksi mitä tulee äitiyspäivärahoihin

toki on niin että tässä yhteiskunnassa on aina joitain ryhmiä jotka jäävät ilman mutta kaikki tiedämme että jos emme mitään tee meitä kohtaa kreikan tie ja sitä me emme halua

historiallista tässä on nyt se että kun joudutaan tekemään ikäviä leikkauksia ja ikäviä veronkorotuksia niin samaan aikaan parannetaan perusturvaa

tämmöinen köyhien vastakkainasettelu ja heidän vastakkain juoksuttamisensa mitä tässäkin keskustelussa erityisesti keskustan osalta on nähty ei ole hedelmällistä alkuunkaan

arvoisa puhemies

keskustan ryhmäpuheenvuoro alkoi sillä kun edustaja tiilikainen tuomitsi että velkarahalla tehdään veronkevennyksiä ja että otettu velka on vain siirrettyä veroa

jos euroopassa alkaa ryskyä ja johdannaiset alkavat laueta laajamittaisesti ja tulee luottolama niin se on ihan sama mikä maa ja onko eurossa vai ei

arvoisa puhemies

tässä suhteessa kyllä linja on nopeasti muuttunut

sitten vielä arvoisa puhemies mitä tulee rikkaiden lamatalkoisiin että saadaan björnwahlroosit maksamaan veroa kun nyt nähdään että tuloerot erityisesti siellä ylimmässä luokassa ovat taas lähteneet kasvuun eli meille on tullut enemmän rikkaita ja se on näitä tuloeroja reväyttänyt niin tutkijatkin ovat todenneet että nyt tämä kasvu johtuu lähes pääosin pääomatuloista

nyt täytyy pitää mielessä että se miksi olemme korostaneet imfn roolia miksi sosialidemokraatit jo edellisellä hallituskaudella totesivat oppositiosta käsin että tarvitaan evm on nimenomaan sen takia että siellä oli sijoittajavastuu tämä lainojen ensisijaisuusmenettely ja ne ovat mitä tarvitaan

eli rajataan suomalaisten veronmaksajien vastuut mutta ollaan mukana tässä kriisinhoidossa niin ettei tarvitse sinne metson venttiilitehtaalle mennä sanomaan että nyt lähti pojat työpaikat

tässä suhteessa nyt nimenomaan tämä pääomaveron korotus ja vielä ennen kaikkea sen progressiiviseksi tekeminen eli se ylempi veroluokka suurimmille pääomatuloille on juurikin sitä tehokasta politiikkaa jolla saadaan tuloeroja tasattua

kuten olemme saaneet kuulla niin mitä tulee valtion budjetin muutoksiin jos niitä katsotaan niin ne implisiittisesti pienentävät tuloeroja

kyllä tässä on päässyt paneutumaan siihen miten tämä järjestelmä toimii ja hyvä niin

minun käsittääkseni en tuolla pöntössä yrittänyt väittää mitään muuta kuin miten asia on kun sanon että todennäköisesti tällä ei ole yksittäisten kuntien kiinteistöveroon tänä vuonna ensi vuonna tai sitä seuraavanakaan vielä suoraa vaikutusta

mutta todella mitä tulee näihin kuntien välisiin eroihin olen tutustunut myös historiaan siitä miten on tehty erilaisia muutoksia sekä valtionosuuksiin että sitten kuntien vero osuuksiin

ja kun hallintovaliokunta antoi mietinnön sanoin että olisi kiva jos näitä otettaisiin huomioon silloin kun myönnetään kuntien harkinnanvaraisia valtionavustuksia ja niin edelleen

eli kyllä näitä muutoksia on aina tehty tullaan aina tekemään ja jos on se tavoite että pitkällä tähtäimellä halutaan lisätä niin tässä suhteessa tämä muutos voi olla tervetullut

koko kiinteistöverojärjestelmässä on muutostarpeita ja siihen ollaan asettamassa työryhmä ja hyvä niin

kyllä soinin pitäisi vähän enemmän liikkua kentällä sillä nimenomaan paikallispoliiseissa on sitä halua että liikkuva poliisi pitäisi lakkauttaa ja siellä odotetaan sormet syyhyten kun he saavat omaan organisaatioonsa tämän liikkuvan poliisin yksikön jotta sitten heillä jää aikaa muihin tehtäviin

mitä käy sille muulle liikennevalvonnalle

tähän ei ole saatu vastausta

arvoisa puhemies

työmarkkinatuki nousee peruspäiväraha nousee enemmän ja kun siihen yhdistetään vielä toimeentulotuen perusosan korotus asumistuen ja niin edelleen

ja kun kuntatalous on julkisesta taloudesta suurin piirtein puolet niin jos on todella sellainen malli että ajatellaan että tämä toinen puolikas ei osallistu näihin talkoisiin jotka ilmeisesti vain pahenevat ensi vuonna niin se on tietysti yksi näkymä mutta se tarkoittaa sitä että sitten verotaakkaa pitää aika tavalla lisätä

jos sitä lisätään niin kyllä jossain vaiheessa tulee piste vastaan jolloin se yrittäjäkin ryhtyy kyselemään missä tulee raja vastaan

vielä mitä tulee tähän verotukseen niin edustaja jalonen kyse on nimenomaan siitä mikä hallituksen budjettiesityksen muutosten vaikutus on tuloeroihin ja ne ovat kiistatta pienentyneet

silloin kun mennään ylös taloudessa tuloerot tuppaavat kasvamaan ja silloin kun mennään alas ne tuppaavat pienentymään mutta kukaan ei ole väittänyt että kokonaisuudessa kyse on nyt hallituksen esityksen muutoksista

ja sitten kun ajatellaan näitä wahlroos veroja ja muita niin pääomatulot ovat nimenomaan niitä jotka siellä yläpäässä lisäävät tuloeroja ja siihen tässä nyt tartutaan

pari asiaa vielä

ensinnäkin kun täällä on paljon näitä energiaveroja kritisoitu sähköveroa jopa keskustan taholta niin kannattaa muistaa että itse asiassa tässä keskustelussa osa keskustalaisista kritisoi omia päätöksiään

ja siellä oli myös bensiiniveroa ja dieselöljyveroa eli tässäkin suhteessa suurimman hallituspuolueen ja pienimmän oppositiopuolueen väliin tässä maassa mahtuu yhdet asiat

jos tämän päivän keskustelu pitäisi tiivistää kolmeen sanaan ne olisivat vastuu muutos ja populismi

kyllä tämä perussuomalaistenkin vaihtoehto nyt joiltakin osin perustuu vähän toiveisiin esimerkiksi tämä suomen pankin tuloutus

nuorisotakuu pääomaveron korotus vanhuspalvelulaki opintotuen indeksiin sitominen jonka osalta toki olisi kiva jos voisimme toteuttaa sen aikaisemmin mutta opiskelijan euromäärän kannalta nyt oleellista on että se saadaan indeksiin sidottua koska se vaikuttaa pitkällä aikavälillä

se on aivan selvä asia

tässä suhteessa olisi ollut hienoa jos täällä oppositio olisi kertonut edes yhden sellaisen säästötoimen joka heille kelpaa tai kaksi

eli on vakuuksia on perusturvaa

toivoisin että hallitus yhtä asiaa vielä pohtisi ja se olisi nimenomaan nämä sotaveteraanien kuntoutusrahat ja todella toivon että siihen yli hallitus ja oppositiorajojen vielä puututtaisiin

tai itse asiassa mikä parasta olisi esittänyt etenkin keskusta oman vaihtoehtobudjettinsa oman tasapainotusbudjettinsa

näyttää siltä että kun tähän ei pysty toki se nykymuotoisessa yhteiskunnassa kuuluu hallitukselle ja kernaasti me sen vastuun kannamme siksi tämä on vastuun budjetti

tässä tapahtuu nyt monta rytminmuutosta

siis samaan aikaan kun hallitus leikkaa se toteuttaa historiallisen parannuksen perusturvaan joka on työttömien perusturva ja siellä on myös toimeentulotuen perusosan korotusta siellä on asumistuen tarkistuksia ja niin edespäin

kyllä ne ovat euroja joita sinne menee edustaja kerola ja se on enemmän kuin keskusta lupasi vaaleissa

ja sitten mitä tulee näihin tasaveroihin arvoisa edustaja soini te täällä vastustitte viinaveron korotusta kun ei siinä ole mitään pahaa että duunari ottaa sen yhden kupin raskaan työviikon jälkeen perjantaina

vielä vähän jään peräämään vastausta huoleen siitä miten käy sille liikennevalvonnalle jota paikallispoliisi parhaillaan tekee oman työnsä ohessa jos paikallispoliisiin muodostetaan liikkuvan poliisin yksikkö

nimittäin kun demareita on tässä viime aikoina syytetty siitä että demarit pitävät vaalilupauksensa hallituksessa luulisi olevan hieman helppoa pitää ne edes siellä oppositiossa mutta näin ei näytä olevan

sitten toinen asia

poliisihallituksen johto on ollut viime aikoina kovan johtamisensa puolesta kovan kritiikin kohteena ja nyt esityksenä on että jatkossa liikkuvan poliisin johto tapahtuu poliisihallituksesta tulosohjauksen kautta

tietysti tärkein rytminmuutos liittyy tähän nuorten yhteiskuntatakuuseen sillä yksikin nuori joka esimerkiksi kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen joutuu syrjään yhteiskunnasta tulee maksamaan miljoona euroa elämänsä aikana tälle yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

edustaja lindström totesi ensin että eurosta on ollut hyötyä mikä minusta oli rehdisti sanottu mutta totesi myös että siitä on ollut haittaa koska olemme olleet kiinni vahvassa valuutassa

ei kukaan ole väittänyt että tasaverokehitys on nyt ohi tai oikeudenmukainen verotus on tästä ikuisuuteen toteutettu

kyllä sanon vähän että jos hai kaillaan paluuta inflaatiodevalvaatio aikaan omaan markkaan tätä kautta niin muistetaan että kyllä se d vitamiini aina merkitsi palkansaajien eläkkeensaajien pienituloisten köyhtymistä

nyt tuodaan progressiivisuutta pääomaveroon tuodaan perintövero ja tuodaan myös sinne alapäähän korottamalla työtulovähennystä sekä kunnallisveron perusvähennystä

kun soinikin on välillä puhunut pohjoisesta unionista tai talousunionista tai rahamarkkinoista tai milloin on ollut pohjoismaat niin arvatkaapa kuinka vahva valuutta siitä tulisi sitten ja mitä se tekisi kilpailukyvylle jos laittaisimme esimerkiksi saksan kanssa yhteen

sitten on harmaan talouden torjunta jolla pyritään aidosti hakemaan lisätuloja jotka ovat näinä aikoina tarpeen kun tiedämme että meillä on keskustahallituksen jättämä alijäämä

arvoisa puhemies

vielä kun täällä vaadittiin ekpn demokratisoimista kun soini sanoi että ekp hoitaa ja kansa ei ole antanut ääntä niin luoja paratkoon ei demokratisoida keskuspankkia

tässä suhteessa keskusta voi huokaista helpotuksesta sillä teillä olisi varmaan ollut säätytalolla kuumat paikat kun ette sitä opiskelijoille ennen vaaleja luvanneet

vaikka olemme kyllä tismalleen samaa mieltä edustaja turusen kanssa tästä rikkidirektiivin haitallisuudesta riippuen sitten tarkalleen ottaen sisällöstä ja toteutuksesta ja myös tietyiltä osin energiaveroista ja vaikka tässä ovat nyt opposition vaihtoehtobudjetit käsittelyssä niin suostun silti vastaamaan rikkidirektiivin osalta että en ota kyllä pennin latia siitä sosialidemokraattien niskaan koska kaikki tiedämme että keskustalainen ympäristöministeri ja keskustalainen liikenneministeri olivat silloin ruorissa kun viimeisenä yönä imossa se päätös tehtiin joka nyt saattaa koitua osin tämän suomalaisenkin työllisyyden turmioksi

kaiken kaikkiaan niin kuin sanottu jotta tämä parlamentaarinen debatointi voi olla värikästä niin kuin sen aina pitää olla olisi reilua että nekin puolueet jotka eivät ole hallituksessa toisivat oman budjettinsa josta voi arvioida kyseisen puolueen talouspoliittista linjaa

nimittäin täytyy sanoa että jos tässä olisivat osat olleet toisinpäin kyllä toivon että silloin moodys tai standard poors eivät olisi olleet täällä kuuntelemassa opposition talouspoliittista linjaa koska sitä ei ole

kaiken kaikkiaan suunta muuttuu ja tämä suunnanmuutos koituu suomalaisen pienituloisen hyväksi

mutta sitten vielä mitä tulee edustaja turunen suomen pankin tuloutuksiin niin on todella niin että me emme pysty kaikkea sitä varantoa tulouttamaan ihan jo lain mukaan vain tietyn osan puolet ja kysymys on siitä että tarvitsemme korkotuloja sitten niin paljon että saamme ne puolet tuloutettua

ei ole kysymys siitä että näitä käytettäisiin sinällään ranskalaisten tai muiden hyväksi vaan kyse on vaan siitä vakavaraisuudesta joka suomen pankissa on

aika vakava asia on kyllä se jos lähdetään yhden vuoden budjetin tai varjobudjetinkaan tilkkeeksi tämmöisiä keinoja käyttämään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siis me joudumme maksamaan vähemmän koska kansainväliset sijoittajat katsoivat että suomen asema on parantunut

täällä on kuitenkin kameramies paikalla joten kysyn olisiko kuitenkin mahdollista käydä pieni debatti koska tässä on kuitenkin kyse isosta merkittävästä asiasta

kun olen tässä salissa muistaakseni vasta neljä kertaa penännyt keskustalta sitä vaihtoehtobudjettia niin minun täytyy kiittää siitä että nyt se sitten on todella luvattu ja nyt se tulee ja jäämme kyllä sitä tasapainotusohjelmaa mielellämme odottamaan